olen ihmetellyt sitä todella suuresti ja toivon hartaasti arvoisa puhemies että valiokunta ottaisi tämän tekemäni ehdotuksen käsittelyyn ja paneutuisi asiaan suurella vakavuudella

kyllä suomen pitää ajaa määrätietoisesti kantaa että koko metsien kasvu pystytään käyttämään tässä maassa hyödyksi ja ennen kaikkea niin että saadaan aikaan lisää työtä ja toimeentuloa maaseudulle

arvoisa herra puhemies

lopuksi vielä se että kun puhutaan maataloustuista ja monista muista maatalouteen liittyvistä byrokratian koukeroista on syytä muistaa että kaikki se tuki mikä jaetaan maatiloille loppujen lopuksi koituu kuluttajien hyödyksi halvempina elintarvikkeina

kyllä suomalaisten pitää osata myydä sitä osaamistaan mitä me täällä tässä maassa olemme luoneet vuosikymmenten aikana

meitä suomalaisia on moitittu siitä että me teemme erilaisia hyviä tuotteita sekä aineettomia että aineellisia mutta meillä markkinointi tökkii

eivät maataloustuet ole mitään maanviljelijöiden nimenomaista apua vaan ne ovat kuluttajille tulevaa halvempaa ruokaa ja sen takia meidän pitää puolustaa suomalaista maataloutta että pystymme syömään omia puhtaita ruokiamme sen sijaan että toisimme ne ulkomailta

voi sanoa että se kokemus mitä traktorin ratissa saa varmasti on opettanut sen että pystyy sitä liikennetraktoriakin hallitsemaan

esimerkiksi kaukoidässä kiinassa ja intiassa on satoja miljoonia ihmisiä joilla on rahaa ostaa opiskelupaikka suomesta omille lapsilleen

sitten vielä se tosiasia että on muistettava että nämä nykyiset liikennetraktorit ovat erittäin hyvin varusteltuja niissä on jo jousitukset ja niissä on kaikki mahdolliset mausteet mitä olla voi

se on opiskelijoille suuri rikkaus ja ennen kaikkea se on näille oppilaitoksille merkki siitä että he pärjäävät maailman kilpailussa oppilaitoksena

arvoisa herra puhemies

ministeri pekkarinen on erinomaisesti puolustanut kotimaisen energiantuotannon asemaa ja siihen liittyy aina kotimaisen turpeen käyttö

totta kai se vaatii vastuullisuutta ja hyvää liikennekuria että osaa näitäkin työvälineitä käyttää hyvin ja lakien mukaan mutta en näe tässä mitään pelkoa siihen suuntaan että se aiheuttaisi suurta vaaraa suomen teille

miksi te näitä tällaisia asioita vastustatte arvoisat opposition edustajat en jaksa ymmärtää sitä vastoin kuin tuoreus ja järvinen ja hänen jälkeensä edustaja pelkonen ja elomaa edusti

te olette tehnyt vahvasti työtä eun puitteissa että saataisiin tälle turpeelle vahvempi asema niin että se olisi hyväksytty polttoaine jatkossakin niin ettei kotimaista raaka ainetta tarvitsisi alas ajaa

kaavoitusasioissa on tärkeää että me menettelemme lakien ja hyvien tapojen mukaan

lopuksi toivon vielä että valiokunta tätä lakiesitystä käsitellessään näihin muutamiin esittämiini asioihin palaa ja varsinkin tuohon kohtaan että saataisiin se pisteytysjärjestelmä suomeen koska se olisi oikeudenmukainen ja se tekisi kunniaa näille maanteiden huippuammattilaisille kuorma autonkuljettajille jotka tekevät arvokasta työtään ja joutuvat sitten tämän pisteytysjärjestelmän puutteen takia kohtuuttomiin tilanteisiin ja se ei minun mielestäni oikeusvaltiossa tee kunniaa sille ammattikunnalle

valitusoikeuden pitää olla länsimaisen yhteiskunnan yhtenä instrumenttina mutta se ei ole mikään demokraattinen yhteiskunta jossa valittamisesta tulee hallitseva asia

toinen kysymys koskee kaivosalaa

ensi vuodelle odotetaan jo noin kahden prosentin talouskasvua

minun mielestäni tulevaisuudessa on pakko mennä siihen jos halutaan tähän maahan jotain järkevää rakentaa että on laitettava valittamisellekin joku ääri ja raja

onko näihin moniin moniin kaivoshankkeisiin joita on vireillä varattu budjetissa riittävästi määrärahaa että ne paikallisesti työllisyyden kannalta tärkeät hankkeet voidaan käynnistää

nimenomaan näin että kestävyyskriteerit luodaan mutta olen kuullut niitä puheenvuoroja nimenomaan edustaja karimäen edustamasta puolueesta ja joidenkin asiantuntijoiden suusta myös sellaisia väitteitä että kun uusiutuvaa energiaa korjataan suomalaisista metsistä niin kestää sata vuotta ennen kuin uusi puu kasvaa sen kaadetun puun tilalle

nimittäin kun metsää harvennetaan niin tietenkään sitä puuta mikä sieltä metsästä on viety pois ei enää siellä ole mutta se kasvuvoima mikä maaperässä on sen jälkeen keskittyy ja kasvaa niissä jäljelle jääneissä

suomi on maakuntien kylien pienien kaupunkien ja myös suurten kaupunkien suomi ja täällä pitää olla elämää muuallakin kuin jossakin kehä kolmosen sisällä

elikkä tämä on ihan perusasia suomessa mutta kun halutaan riitauttaa asioita ja halutaan näyttää ne asiat niin että tässä ollaan luontoa tuhoamassa ja kun puu kaadetaan se voi jopa tuntea tuskaa niin kyllähän tällä ajattelumallilla voidaan vaikka väittää että suomalainen puu ei ole kestävällä pohjalla kun se kaadetaan ja tuotetaan vaikka suomalaiseksi energiaksi

keskustelu päättyi r

hän poimi jostain syvältä ja siellä ketään ympäristöä

tässä työssä on onnistuttu hyvin ja tätä linjaa on syytä noudattaa jatkossakin

arvoisa puhemies

nuorten kannalta on hyvin tärkeää että ammattiin valmistumisen tai tutkinnon suorittamisen jälkeen löytyy töitä

arvoisa herra puhemies

ympäristövaliokunta on mietintönsä antanut ja pohtinut asiaa perin juurin yhteistyössä ministerin ja myös tietenkin perustuslakivaliokunnan kanssa joka antoi tästä asiasta erinomaisen hyvän lausunnon

kun sen lausunnon luki niin tuli todella mieleen se että pitää olla kiitollinen siitä että suomessa on perustuslain valvonnan kannalta tällainen elin kuin perustuslakivaliokunta jossa parlamentaarisen katteen alla perustuslakiasiantuntijat antavat oman mielipiteensä ja siitä sitten sorvataan hyvä lausunto tai mietintö ja sen mukaan mennään eteenpäin

jokainen työttömyyden kohdannut ja sitä kautta mahdollisesti syrjäytyvä nuori on valtava menetys maamme tulevaisuuden kannalta ja ennen kaikkea se on inhimillisesti ottaen suuri murhenäytelmä jonka välttämiseksi meidän on tehtävä kaikki mahdollinen

arvoisa herra puhemies

tämän keskustelun aikana on tuotu vahvasti esille se että pitäisi kuntiin keskittää valtava määrä neuvontaa ja valtion antaa iso määrä rahaa kuntiin että saataisiin tämä systeemi pelaamaan

ensinnäkin kuten tämän keskustelun aikana monessa puheenvuorossa on nostettu esille loppujen lopuksi haja asutusalueilla nämä systeemit ovat erittäin hyvin osattuja hyvin koeteltuja

laivatelakoiden jälleenhankintaketju ulottuu hyvin monelle paikkakunnalle suomessa joten telakoille menevän tuen vaikutus näkyy työpaikkoina kaikkialla

kymmenissätuhansissa talouksissa nämä järjestelmät ovat ja ne ovat pelanneet lähes häiriöttä

minä en ymmärrä sitä minkä tautta pitäisi valtion rahoja tällaisissa talouspoliittisessa tilanteessa suomessa vielä tuputtaa erilaisiin käsittämättömiin mahdottomuuksiin kun sitä rahanreikää tästä yhteiskunnasta löytyy vaikka kuinka kuinka paljon

rakennusala on telakkateollisuuden tapaan ala jossa lama on näkynyt voimakkaana kysynnän vähentymisenä ja sitä kautta työttömyyden kasvuna

esimerkkinä voin mainita että vaikka rakentamista on tässä maassa hyvin vahvasti arvosteltu siellä kuitenkin on selvät määräykset ja rakennusvalvonta toimii

tämä keskustelu vuoden kolmannesta lisätalousarviosta ainakin ruuan arvonlisäveron osalta on ollut hieman minulle käsittämätöntä

on huomattava myös se että nämä jätevesien käsittelyyn liittyvät laitteistot kolme sakokaivoa ja imeytyskenttä ovat teknisenä ratkaisuna äärimmäisen yksinkertaisia

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

niissä maissa missä ruuan arvonlisävero on selkeästi alempi niissä selkeästi myös on havaittavissa että ruuan hinta on myös alempi

välikysymyskeskustelu tänään on ollut hyvin vaiherikasta ja voi sanoa että tämän ajankohtaisempaa asiaa ei hallitus varmaan eteensä saa

valitettavasti kritiikistä on puuttunut pohja kun yhdessä puheenvuorossa on arvosteltu valtion velanottoa ja toisessa on vaadittu lisää elvytystoimia hallitukselta

mutta toisaalta kaikki hallitukset viime vuosikymmenten aikana ovat tämän saman asian kanssa joutuneet enemmän tai vähemmän tekemisiin joten maailmassa ei siis mitään uutta ole

nykyiset rakennustarkastajat ja rakennuslautakunnat tai ovatko ne kunnissa teknisiä lautakuntia jokaisella kunnalla on oma mallinsa osaavat nämä hommat hoitaa

ymmärrän että ed

totta kai neuvontaa tarvitaan mutta minun mielestäni tämmöisen valtavan byrokratian luominen asian ympärille ei voi perustua mihinkään muuhun kuin haluun tuhlata rahaa ja siihen tällä kansakunnalla ei kerta kaikkiaan nyt ole varaa koska tiedämme mikä se tilanne oikeastaan on

käydystä keskustelusta voi sanoa kuten tuossa vastauspuheenvuorossa aikaisemmin sanoin tästä keskustelusta voi sanoa sen että tässä kyllä pata kattilaa soimaa ja musta kylki on kummallakin

mutta tiedemiesmäisellä tavalla hän on ainakin maa ja metsätalousvaliokunnassa esittänyt perusteltuja puheenvuoroja joita olen kunnioittanut ja toivon että edes suomen kaupan liiton puolueettomalla taholla tekemä tutkimus uppoaisi häneen tässä keskustelussa

olkoon tämä jätevesiasetusfarssi esimerkki siitä mitä haluan tällä seuraavalla sanoa nimittäin ympäristöministeriön valtavasta ylivallasta tässä yhteiskunnassa

jos me emme tätä velkakriisiä tätä talouden syöksyä pysäytä se vaihtoehto on niin oppositiolle kuin hallituksellekin kaikille suomen kansanedustajille ja koko suomelle kaikista karmein vaihtoehto

mitä tulee sitten erilaisiin muihin ruuan hintaan vaikuttaviin tekijöihin kuten energian hintaan lannoitteiden hintaan ja esimerkiksi yleensä euroopan unionin maatalouspolitiikkaan ja siihen liittyviin seurauksiin suomessa ne eivät ole tietenkään ruuan arvonlisäverokeskustelun alla käsiteltäviä

se että nykyinen nyt käsittelyssä oleva lisätalousarvio reagoi aidosti muun muassa äkillisen rakennemuutoksen paikkakuntien työllisyyden tukemiseen on mielestäni erittäin viisasta

karmeinta myrkkyä mitä olla voi

siinä yhteydessä esimerkiksi arvonlisäveron korotuksen vaikutus talouteen on aivan pieni miniatyyrimittaluokan vaikutus verrattuna siihen jos korot lähtevät nousuun

niitä ei ole millään lailla siirretty suomen lakiin mutta silti pannaan käytäntöön erittäin vahvoja ja suuria oikeustoimia kuten esimerkiksi pakkolunastuksia elinkeinojen lakkauttamisia alueiden käytön rajoittamisia ynnä muuta

tiedän että esimerkiksi pohjois karjalan alueella on vireillä keski karjalan hakemus jossa kiteen rääkkylän kesälahden ja tohmajärven kunnat ovat hakeutumassa vaikean rakennemuutoksen tuen piiriin teollisuuden lakkauttaessa tai vähentäessä työpaikkojen määrää

toki oppositiolla on siihen täysi vapaus mutta ihmettelen vain että ihmisille annetaan kuva että olisi tässä maassa tilanne hunningolla sitähän se ei suinkaan ole

tähän toivon mukaan hallitus reagoi myös

mutta emme saa siitä masentua vaan hallitus reagoi niihinkin ja ottaa vahvaa vastuuta niin kuin on tähänkin asti hallituspolitiikassa tehnyt

näitä samoja me kaikki olemme tehneet mutta toivoisin että antaisimme toisillemmekin hieman armoa ja arvoa että emme nyt ihan puhuisi päättömiä siitä että maailma on kaatumassa ensi yönä niskaan niinhän ei suinkaan ole

olisi välttämätöntä että tästä ylikuumentuneesta tilanteesta päästäisiin normaaliin elämään koska siitä mitä me ylikuumennamme markkinoita jossakin kohtaa maksamme liikaa ja viimeinen maksajahan on tietysti asunnonostaja tai vuokranmaksaja

sitten arvoisa puhemies sote uudistuksen tilanne on varmasti kaikkien meidän kannaltamme ja etenkin eläkkeensaajien kannalta äärimmäisen tärkeä asia

varsinkin sitten tämän uuden hienon teknologian avun takia harvinaisten maametallien kysyntä on noussut rajusti ja niiden arvo sitä mukaa

viimeisenä asiana arvoisa herra puhemies haluaisin todeta että kun katsoo kokonaisuutta valtion lisätalousarviossa niin joku miettii onko meidän talous sitten hyvässä kunnossa vai ei

selvitysmies tom niemi teki työ ja elinkei noministeriön toimeksiannosta kaivosrahoitusta koskevan selvityksen miten kaivosrahoitus tulisi suomessa järjestää koska suomessahan ei todellakaan ole yhtään täysin suomalaista kaivosyhtiötä ja onko tämä järjestely joka mahdollisesti tulevaisuudessa tehdään sitten valtiojohtoinen yritys vai joku muu keino jolla kannustetaan suomalaisia yhtiöitä sijoittamaan malminlouhintaan ja yleensä kaivosalaan

aivan kuten valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja hannes manninen totesi kaikki tänä päivänä esitetyt talousennusteet ovat huomenna vanhoja

kun puhumme sote uudistuksesta niin me puhumme samalla siitä asiasta miten tässä maassa yleensä menee ja pystymmekö ne palvelut tarjoamaan ihmisille ne palvelut joita me välttämättä jokainen oman elämämme aikana tarvitsemme

tällöin hallitus voi tarvittaessa vaikka velanotolla paikata budjettia niin että pystymme elvyttävin toimin pitämään ihmiset töissä

suomi on myös johtava kaivoslaitteistojen ja koneiden valmistaja ja erilaisten prosessilaitteiden valmistaja

kaikkein tärkein asia tässä koko talouden kuntoon laittamisessa ja myös tämän välikysymysaiheen käsittelyssä on mielestäni se pystymmekö me nujertamaan työttömyyden

kun ed

karjula puheenvuorossaan mainitsi työllisyystilanteen parantamisesta ja parantumisesta hän aivan oikein analysoi sitä tilannetta

tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää että suomessa toki pitää olla kaivostoimintaa koska on laitevalmistusta ja osaamista ja ennen kaikkea korkeatasoista huippukoulutusta tässä maassa

jos emme työttömyydelle pysty mitään tekemään niin sehän johtaa siihen että velkaantumiskierre pahenee kuntien talous heikkenee palvelut heikkenevät ja ennen kaikkea se eläketurva jota jokainen suomalainen työllään hankkii ei sitten kerry ja hän on vanhemmalla iällä sitten vaikeuksissa aikanaan kun eläkkeelle jää

kun nyt olemme tätä oikeaa politiikkaa tehneet niin meillä on mahdollisuuksia mutta niitä pitää epäilemättä käyttää eikä niin että huudamme että meillä on kriisi päällä ja sitten itse olemme aiheuttamassa vielä isomman kriisin niin että ihmiset joutuvat tilanteeseen etteivät uskalla ostaa enää mitään

on äärimmäisen tärkeätä että tähän maahan ihan aidosti ja oikeasti lähivuosina pyritään saamaan suomalaisten omistamia kaivosyhtiöitä niin että maaperän malmit ja niistä saatava hyöty jäävät suomalaisten ihmisten hyväksi eikä malmeja viedä maamme rajojen ulkopuolelle metalleina ja samallahan menee tietenkin niiden arvo ulkomaisten sijoittajien taskuihin